tulevaisuusvaliokunta mietinnössään pohdiskelee myös sellaista ajatusta että päästölähteet ja niitä sitovat nielut asetettaisiin nykyistä vahvemmin rinnakkain ilmastopolitiikassa niille annettaisiin samanlainen painoarvo

no tosiaan tässä hallituksen jatkovalmistelussahan pystytään ottamaan huomioon kaikki ne asiat joita siinä valmistelun aikana ilmenee mutta on hyvä muistaa minkä takia hallitus ei ole valmistellut lakia

jos saamme ihmisiä houkuteltua oman auton käytöstä kevyen liikenteen käyttäjiksi silloin ihmisten terveydentila kohenee ja siitä on merkittäviä hyötyjä

jos edustaja ahvenjärven oma puolue ei olisi jarruttanut kaikin keinoin hallituksen etenemistä tässä asiassa meillä olisi ollut eduskunnan käsittelyssä hallituksen normaalissa järjestyksessä valmistelema lakiesitys tasa arvoisesta avioliittolaista

tulevaisuusselonteko osoittaa että kun siirrytään vähäpäästöiseen kokonaan päästöttömäänkin energiatalouteen me olemme samalla omavaraisempia energiantuotannossa meidän energiaturvallisuutemme on parempi me nojaamme enemmän kotimaisiin paikallisiin energiavaroihin

peruspulma on se että fossiilista hiiltä ja sitä nielujen sitomaa hiiltä ei voi asettaa täysin samalle viivalle ilmastopolitiikan kannalta

fossiilisista polttoaineista vapautuvassa hiilidioksidissa on kyse siitä että meillä on ollut vuosisatojen miljoonien aikana kertyneitä polttoaineiden varastoja joissa on valtavia määriä hiiltä

niin kuin monessa puheenvuorossa on hyvin tuotu esille vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirtyminen tarjoaa meille valtavia mahdollisuuk sia viherkaulustyöpaikkojen luomisessa uusien vientimahdollisuuksien luomisessa uusien yritysten rakentamisessa

arvoisa puhemies

kun aiemmin menivät puolueet ja nuorisojärjestöt ja yksittäisten vihreiden blogin pohdiskelu puolueen kannan kanssa sekaisin niin nyt päästiin jo vähän lähemmäksi sitä vallitsevaa asianlaitaa

lähtisin liikkeelle siitä isosta haasteesta miten on mahdollista saada koko maailma mukaan näihin ilmastotalkoisiin

sen takia katson että vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirtyminen saattaa pitkällä aikavälillä olla järkevää ihan riippumatta siitä mitä mieltä olemme ilmastonmuutoksen torjumisesta

nielujen hiilidioksidissa taas on kyse siitä että metsiin maaperään tai muualle nieluihin onnistutaan väliaikaisesti kaappaamaan osa siitä hiilestä joka kiertää ilmakehässä

toivon että kun te esitätte toisten puolueiden näkemyksistä aika rajuja väitteitä niin tarkistatte onko todella kyseessä puolueen linja vai oletteko lukenut jostain verkosta että se saattaisi jotenkin puolueeseen liittyä

valitettavasti usein tämän nielun pysyvyydestä ei ole takeita

jos nyt sitten ajetaan sellaista mallia että kasvattamalla nieluja hieman enemmän saakin tuprutella sitä fossiilista hiiltä vastaavasti toisaalla enemmän kuin mitä muuten olisi saanut voidaan ajautua sellaiseen tilanteeseen että ensinnäkin todellakin tuprutellaan fossiilista hiiltä reippaasti sidotaan se väliaikaisesti nieluihin ja kas kummaa saattaa tulla vaikka metsäpalo tai jokin muu tekijä joka vapauttaa sen nieluihin sitoutuneen hiilen takaisin ilmakehään

niistä yksi ja merkittävin on se että me rikkaissa vauraissa pohjoisen teollisuusmaissa ensin olemme valmiita näyttämään tietä muille maille

koska tämä tulee niin usein vastaan on hyvä ehkä pysähtyä hetkeksi avaamaan sitä minkä takia nykylaki on myös tasa arvon kannalta ongelmallinen

hän ei tosin esittänyt yhtään argumenttia näkemyksensä tueksi mikä sai miettimään onko hän edes lukenut tulevaisuusselontekoa ja sen tausta aineistoa jossa on tarkasteltu miten näinkin suuriin päästövähennyksiin voidaan päästä

se on välttämätön mutta ei vielä riittävä ehto

mutta on mahdotonta kuvitella sellaista globaalia kattavaa kansainvälistä ilmastosopimusta jossa teollisuusmaat eivät sitoutuisi ensin hyvin voimakkaisiin päästövähennyksiin

meidän nykyinen laki ei rajoita oikeutta avioitua esimerkiksi puolison ihonvärin tai äidinkielen perusteella ei sen perusteella mistä maasta tämä puoliso on peräisin ei sillä perusteella onko puolisolla silmälasit tai käyttääkö hän pyörätuolia ei puolison puoluekannan perusteella mutta meidän laki erottelee liittoja sen perusteella mikä on puolison sukupuoli

tulevaisuusselonteon skenaarioiden yksi keskeinen viesti on se että meillä on todella hyvin monenlaisia erilaisia tapoja päästä kohti tätä vähäpäästöistä yhteiskuntaa

se osoittaisi meillä suomessa että me olemme valmiita näyttämään tietä me olemme valmiita vähentämään omia päästöjämme radikaalisti jotta voimme yhdessä globaalisti saada ilmastonmuutoksen vielä jotenkin hallintaan

tulevaisuusvaliokunta viittaa mietinnössään hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin niin sanottuun ccsään yhtenä teknologiana ja arvioi saksalaiseen selvitykseen viitaten että tällä teknologialla ei todennäköisesti ole merkittäviä mahdollisuuksia suomen oloissa

tämä tekee nykylaista epäyhdenvertaisen tämä tekee nykylaista epätasa arvoisen ja sen takia avioliittolain uudistus kansalaisaloitteen tarkoittamalla tavalla on nimenomaan tasa arvoinen avioliittolaki

yhdessä ydinvoiman käyttö kolminkertaistuu nykyisestä

perinteisestihän suomi on lähtenyt kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja osittain myös eun sisäisiin neuvotteluihin pikemminkin mukautuvalla kuin aktiivisella asenteella eli me olemme katsoneet mitä eussa ja ilmastoneuvotteluissa valmistellaan ja sitten olemme reagoineet siellä pöydällä oleviin ehdotuksiin

yhdessä liikennetarve kasvaa toisessa laskee

olen vähän yllättynyt siitä että valiokunta käyttää lähteenään saksalaista selvitystä kun suomalainen vtt on juurikin selvittänyt sitä mitä mahdollisuuksia ccsllä voisi olla suomen oloissa

se näyttäisi että tämä on se tahtotila joka meillä täällä suomessa on ja me toivomme että muut maat eussa ja kansainvälisesti saadaan samalle linjalle mukaan

uusiutuvan energian käyttöä pitää lisätä riippumatta siitä mitä päätöksiä tehdään vaikka ydinvoimassa tai hiilen talteenotossa ja varastoinnissa ja liikenteessä pitää ajoneuvoteknologiaa ja kestäviä vaihtoehtoisia polttoaineita kehittää nopeasti

suomessa on ehkä jäänyt vähän huomaamatta että itse asiassa aika merkittävä joukko maita ja alueita on jo asettanut omia pitkän aikavälin päästötavoitteita

arvoisa puhemies

lähimpänä tietysti pohjoismaista löytyy ruotsi missä on esitetty että vuosisadan toisella puoliskolla ruotsi painaisi päästönsä käytännössä nollaan

toteaisin teille että ministeri vapaavuori tiukensi rakentamisen energianormeja tässä maassa enemmän kuin kukaan muu ja ministeri vapaavuori toimi ennen nykyistä tehtäväänsä elinkeinoministerinä teidän edustamanne puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajana

jääskeläinen toisaalta väitti että suomen pitäisi tavoitella johtajan roolia kansainvälisessä ilmastopolitiikassa mutta hänelle tämä johtajan rooli merkitsee sitä että suomi yksipuolisesti irtaantuisi sekä eun että ykn ilmastopolitiikasta menisi ilmoittamaan tuonne neuvotteluihin että me emme enää noudata mitään aikaisemmin hyväksymiämme sopimuksia ja sääntöjä

samantapaisia pitkän aikavälin päästötavoitteita on muualla

ranskassa tavoitteena on leikata päästöt neljäsosaan nykytasosta

nämä kaikki linjaukset on tehty riippumatta siitä että meillä on parhaillaan meneillään kansainväliset ilmastoneuvottelut sen takia että nämä maat ja alueet ovat halunneet osoittaa sen oman tahtotilansa sen mihin ne ovat itse valmiita ja sen minkä puolesta ne itse tulevat tekemään töitä

perussuomalaiset tarjoavat vaihtoehdoksi nykyisille kansallisille päästötavoitteille niin sanottua ominaispäästömallia

tiusanen totesi me olemme jo pitkään tienneet mitä meidän pitää tehdä

sinänsä ominaispäästömallilla voidaan jonkin tietyn teollisuudenalan tai talouden alan sisällä kannustaa vähäpäästöisempiä ratkaisuja vaikkapa vähäpäästöisempää betonintuotantoa runsaspäästöisen betonintuotannon kustannuksella

mutta jotta saadaan tarvittavat päästövähennykset aikaan ei riitä että kaikki maailman betoni tehdään mahdollisimman vähäpäästöisesti vaan meidän pitää vaihtaa rakentamisessa betonia puuhun niin kuin moni puheenvuoron käyttäjä täällä on aiemmin sanonut

ominaispäästömalli on myös epäreilu

monessa puheenvuorossa on hyvin tuotu esille se että itse asiassa valtaosa tähänastisesta ilmastonmuutoksesta on rikkaiden teollisuusmaiden aiheuttamaa mutta ominaispäästömalli merkitsisi sitä että huomattava osa päästövähennyksistä sysättäisiin kaikkein köyhimpien maiden vastuulle

meidän ei siis ole välttämätöntä odottaa kööpenhaminan ilmastokokousta meidän ei ole välttämätöntä odottaa edes eun ilmastoenergiapaketin selviämistä vaan sen mikä on ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta välttämätöntä me tiedämme jo nyt

se on toki totta että jos suomeen aikanaan säädetään kansallinen ilmastolaki sen tulee olla linjassa sen kanssa mitä eu tasolle ja kansainvälisesti on sovittu

eli ensin rikkaat teollisuusmaat aiheuttavat ilmastonmuutoksen ja sitten ne laittavat köyhien kehitysmaiden taloudet maksamaan sen itse aiheuttamansa ongelman ratkaisemisesta

onkin luonnikasta että näitä ilmastolakiin sisällytettyjä hiilibudjetteja tarkistetaan tarvittaessa sen mukaan mitä kansainvälisesti tai eu tasolla säädetään

tästä epäreiluudesta seuraa se että ominaispäästömalli on täysin epärealistinen

mutta me voimme jo nyt asettaa sen oman tahtotilan mitä pitkällä aikavälillä haluamme saavuttaa ja sitten sitä voidaan tarpeen mukaan justeerata sen perusteella mitä kansainvälisesti ja eussa linjataan

perussuomalaisten ilmastomalli kansallisesti esittää lyhyesti sanottuna sitä että kaikki ne merkittävät ilmastosaavutukset joita tällä hallituskaudella on tehty peruttaisiin eli peruttaisiin vihreä verouudistus peruttaisiin uusiutuvan energian syöttötariffit ja paljon muuta

itse näen niin että yksi luonteva paikka ilmastolaille eduskunnan näkökulmasta voisi olla se kun eduskunta käsittelee vastaustaan hallituksen ilmasto ja energiastrategiaan

arvoisa puhemies

siinä voisi olla paikallaan esittää että hallitus selvittää tämän tyyppisen ilmastolain käyttöönoton mahdollisuuksia suomessa ja pistettäköön tämä korvan taakse

tässä salissa on paljon hyvää tahtoa mutta vähänlaisesti rahaa ja aika niukalti myös konkreettisia ideoita siitä miten kotimaista uusiutuvaa energiaa tulisi edistää

kannattaa ehkä muistaa että kun kesällä ydinvoiman lisärakentamisesta täällä äänestettiin niin koko silloin paikalla ollut perussuomalaisten eduskuntaryhmä vastusti ydinvoiman lisärakentamista

siksi itse halusin tänään tuoda esiin kolme mahdollista ratkaisua jotka eivät maksa valtiolle yhtään mitään ja jotka ovat siksi mahdollisia myös tässä taloudellisessa tilanteessa

aurinkoenergian järjetön haittavero jonka tulli on omasta päästään keksinyt ohi lainsäätäjien tarkoittaman linjan ilmeisesti nyt saadaan korjattua

valtioneuvoston kanslia tilasi oikeustieteiden tohtori robert utterilta selvityksen siitä millaisia edellytyksiä suomessa voisi olla soveltaa ison britannian mallin mukaista ilmastolakia ottaen huomioon tämä meidän kotimainen oikeusjärjestelmämme

perussuomalaiset myös vastustavat windfall veron käyttöönottoa ja se on ehkä siinä mielessä aivan erityisen erikoista että tässä suhteessa perussuomalaiset asettuvat fortumin optiomiljonäärien kannalle

nettolaskutuksesta eli netotuksesta on istunut työ ja elinkeinoministeriössä työryhmä joka ei ole saanut erittäin uskottavaa esitystä aikaiseksi

windfall verolla voitaisiin leikata suurten energiayhtiöitten ansiottomia voittoja ilman että se vaikuttaisi sähkön hintaan kotitalouksille ja yrityksille

tästä selvityksestä käy ilmi että yksi yhteen tätä ison britannian ilmastolakia ei voida suomeen soveltaa johtuen ihan meidän perustuslakimme asettamista tietyistä reunaehdoista

nykyäänhän meillä on todella sellainen tilanne että jos ostaa sähköä niin siitä maksaa kovan hinnan kaikkine veroineen ja siirtomaksuineen mutta jos haluaa myydä sähköä jonka itse on tuottanut hajautetusti uusiutuvilla energialähteillä niin siitäpä saakin vain murto osan takaisin

mutta toisaalta ei ole mitään ylitsepääsemättömiä esteitä soveltaa ilmastolakia suomen olosuhteisiin niin että sen keskeinen sisältö lakiin kirjatut pitkän aikavälin päästötavoitteet vuosittaiset tai vaikka viisivuosittaiset hiilibudjetit ja muut keskeiset ilmastolain elementit voidaan ottaa käyttöön myös suomen oloissa kun se vaan laaditaan tänne paikallisiin käytäntöihin sopivalla tavalla

tämä on yksi syy siihen minkä takia uusiutuvan energian tuotanto maatilan pihalla tai oman kotitalon katolla ei ole niin houkuttelevaa kuin sen tulisi olla

netotus toimii monissa maissa myös euroopassa ja se on mahdollista saada toimimaan myös meillä täällä suomessa ja jälleen ei yhtään lisälaskua valtiolle

ilmasto ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä ennen kesäistuntotaukoa ensi vuonna

kolmantena ehdotuksena on verotuksen painopisteen muuttaminen

nythän tähänkin hallituksen esitykseen sisältyy ajatus siitä että kun energiaa verotetaan niin painotetaan enemmän päästöjä jotka ovat se ongelma ympäristön kannalta ja vastaavasti himpun verran vähemmän sitä itse energiasisältöä

siinä tullaan tarkastelemaan myös monia niitä institutionaalisia ratkaisuja ohjauskeinoja joita todennäköisesti tarvitaan jotta näihin haastaviin pitkän aikavälin ilmasto ja energiatavoitteisiin voidaan vastata

tällä linjalla jatkamalla voidaan paitsi vauhdittaa kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä sen ohella myös huolehtia että kun voimalassa on valittavana poltetaanko maakaasua vai poltetaanko kivihiiltä niin valitaan se ympäristön kannalta vähemmän haitallinen maakaasu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta siinä on sellainen eriskummallinen piirre että se metsähakkeen tuki ei vaikuta näillä nykyisillä alhaisilla päästöoikeuden hinnoilla

enemmän kuin suomen keskustan ja perussuomalaisten kannanotoista olen huolissani siitä miten hallitus ehtii viedä vielä jäljellä olevalla vaalikaudella läpi nämä välttämättömät kuntarakenteen ja sosiaali ja terveydenhuollon rakenteiden uudistukset

olisi aivan mahdollista nykyisen eu valtiontukisääntelyn sallimissa rajoissa että tätä metsähaketta vähän kohennettaisiin nykyisen kaltaisessa tilanteessa jossa päästöoikeuden hinta on aivan liian alhainen

jos katsoo liikenneviraston arvioita niin meidän ratojemme korjausvelka on yli miljardi euroa

arvoisa puhemies

kunnille pitää luonnollisesti taata riittävästi aikaa perehtyä näihin merkittäviin isoihin uudistuksiin ja valmistautua niihin mutta hiekka juoksee tiimalasissa ja meillä on kovin niukalti aikaa

edustaja pekkarinen jälleen kerran tänään toisti sen saman väitteensä jonka hän on viljellyt useaan otteeseen eri lehtien mielipidekirjoituspalstoilla ja myös tämän salin keskusteluissa että olisi jotenkin vihreiden vika että nyt kivihiilen käyttö on välillä ajoittain lisääntynyt

tulevaisuusselonteko on valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ja sen linjauksista päättää valtioneuvosto viime kädessä

arvoisa puhemies

toivoisinkin että ministeri virkkunen voisi vähän avata sitä miten me voimme vauhdittaa näitä uudistuksia ja huolehtia siitä että tuloksia saadaan aikaan vielä jäljellä olevina vuosina

tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmään ei koottu edustajia joistakin järjestöistä vaan yksittäisiä asiantuntijoita heidän taustansa ja osaamisensa perusteella ja on varmaankin totta että sinne ei tämä maatalousosaaminen riittävästi painottunut

itse tämän tulevaisuusselonteon valmistelijana tulen toimimaan niin kuin edellä puheenvuorossa esitin mutta sitten on viime kädessä valtioneuvoston asia päättää mitä tulevaisuusselontekoon kirjataan

onko tämän hallituskauden aikana otettavissa käyttöön joitakin muita keinoja näitten perinteisten budjettirahoitusvälineiden lisäksi jotta haasteeseen voidaan vastata

edustaja pekkarinen toki tietää hyvin ja niin moni muukin tässä salissa että päinvastoin vihreäthän on jo kohta liki vuosi sitten tuonut kymmenen kohdan toimenpide ehdotuksen jolla kivihiilen käyttö voidaan taittaa

ministerityöryhmähän koottiin niin että hallitusryhmät nimesivät sinne edustajansa ja sitten on ollut kunkin hallitusryhmän asia päättää ketkä ministerit siellä kunkin puolueen puolesta istuvat

tulevaisuusselonteon luonnosta luetutettiin useilla asiantuntijoilla se käsiteltiin muun muassa ministeriöiden yhteisen ilmastoyhdysverkon kokouksissa neljään otteeseen ja tässä yhdysverkossa ovat edustettuina myös maa ja metsätalousministeriön edustajat

olen edustaja niikon kanssa samaa mieltä että yhteiskunnan pitää tukea perhettä ja siitä syystä olenkin iloinen että tasa arvoinen avioliittolaki säädetään koska se nimenomaan tukee ja vahvistaa perheitä

edustaja niikko oli tulkinnut että nyt tässä jotenkin erityistoimin tuettaisiin yhtä väestöryhmää kun päinvastoin on kyse siitä että kaikkia ihmisiä kohdellaan lain edessä yhtäläisesti

mutta meillähän on todellakin käsittelyssä myös hallituksen erillinen maaseutupoliittinen selonteko jossa voidaan jatkaa näitten teemojen syventämistä ja käsittelyä

samat oikeudet ja velvollisuudet koskevat kaikkia

ja arvoisa puhemies viimeisenä huomiona ehkä se että on merkille pantavaa että näissä keskusteluissa ainoat jotka toistuvasti haluavat nostaa esiin moniavioisuuden ja liitot lähisukulaisten kesken ovat tasa arvoisen avioliittolain vastustajat

ei kukaan tasa arvoisen avioliittolain kannattaja ole missään näistä keskusteluista ikinä tuonut tällaisia ajatuksia tässä salissa

meillä on tehty viime vuosina mielestäni kohtuuttoman pitkälle meneviä säästöjä koulutukseen tutkimukseen ja tieteeseen

mutta samaan aikaan ne taustalla vaikuttavat vuosien aikana kertyneet säästöt jättävät kyllä tämän maan kilpailukykyyn ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä huolestuttavan jäljen

koulutuksesta säästämällä emme tästä taantumasta pysty nousemaan vaan nyt pitää malttaa varjella koulutuksen osaamisen tieteen ja tutkimuksen varoja ja mahdollisuuksien mukaan jopa lisätä niitä

kaikessa lapsia koskevassa lainsäädännössä tulee ensisijaisena lähtökohtana olla aina lapsen edun turvaaminen ja parantaminen ja tämä hallituksen esitys selvästi parantaa lapsen etua

vahvistamalla vanhemmuus voidaan lisätä lapsen turvallisuudentunnetta voidaan parantaa perhetilanteen vakautta jopa vanhemman sitoutumista lapseen

samoin selkeytetään ja vahvistetaan lapsen suhdetta näihin todellisiin vanhempiinsa jotka ovat hänestä huolta pitäneet ja vanhemmat ovat lain edessä tasavertaisia

tämän takia ei olekaan ihme että niin laaja kirjo erilaisia yhteiskunnan tahoja on asettunut tukemaan hallituksen esitystä mukaan lukien kirkkohallitus niin kuin ed

samalla kuitenkin hallituksen esitys on myös askel lähemmäksi kansalaisten yhdenvertaisuutta